täällä on tänä iltana puhuttu erittäin paljon mutta minulla on helppo tehtävä vain kannattaa tätä edustaja immosen tekemää esitystä

nyt on tarkoitus estää vaikeimmin työllistyvien pää työllistyvien aasian cup reumaa sitä vaihtoehtoa mahdollista käydä tästä asiasta debattia

nyt on erilaisia laitteita myös erilaiset toimenpiteet ja löytämisen myötä etenevän mutta olisiko mahdollista ottaa pesivien tekemä vertailu vähennysoikeus käy työtasot jotka esiintyvät opit aika ylitetty

edustaja kurvinen

jatkaisin ajatusta siten että suomi tarvitsee kaikkien kansalaistensa ja muuten maassa pysyvästi oleskelevien panosta yhteiskunnan pyörittämiseen unohtamatta kuitenkaan sitä että jokaisessa yhteiskunnassa on aina myös sellaisia henkilöitä jotka eivät voi tehdä työtä syystä tai toisesta vaikka haluaisivatkin

jokainen meistä varmasti haluaa lisätä työpaikkoja pienentää työttömyyttä ja luoda sellaisen tilanteen jossa yksilöt voivat omalla työnteollaan turvata elämänsä

tavoite ei tunne puoluerajoja ja nyt kaikki ajatukset ovat tarpeen jotta voimme vastata epävarman taloustilanteen aiheuttamaan haasteeseen

toisaalta on mielestäni aiheellista kysyä myös miten isoa talouskasvua on realistista tai edes järkevää tavoitella sillä kasvun rajat tulevat joskus vastaan ainakin ympäristönäkökulmasta

nyt on tekojen aika työttömyyden vähentämisessä sillä luvut erityisesti nuorisotyöttömyydessä ja maahanmuuttajien työttömyydessä ovat vähintäänkin huolestuttavat

työttömyyden ja työn puutteen ratkaiseminen ei varmasti ole helppoa etenkään kun emme tiedä mihin eurooppa on taloussotkuissaan menossa

jätin itse ensi vuodelle yhden talousarvioaloitteen jossa esitin määrärahaa työllistämis ja koulutustoimiin turun varissuolla perusteena se että varissuo on yksi niistä lähiöistä suomessa joissa on monitahoisia työttömyyteen ja syrjäytymiseen liittyviä haasteita

koen tämän aloitteeni olevan erittäin hyvin linjassa hallitusohjelman kanssa jonka mukaan pyritään kaikin keinoin vahvistamaan maahanmuuttajien kiinnittymistä työelämään ja puuttumaan esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyteen

varissuon kaltaisia lähiöitä on useissa suomen kaupungeissa mutta talousarvioaloitteeni puitteissa ajattelin sen soveltuvan erinomaisesti esimerkinomaiseksi kohteeksi tehokkaiden työllistämistoimenpiteiden luomiseksi ja aidon työllistymisen lisäämiseksi olivat sitten kyseessä kantaväestö tai maahanmuuttajataustaiset asukkaat

lähiöt joilla menee huonosti ovat syntyneet harjoitetun politiikan seurauksena ja nyt on muutettava politiikkaa jotta tilanne voidaan korjata

mielessäni on käynyt ajatusleikki siitä pitäisikö uudistettavana olevaan vaalilainsäädäntöön tulla jonkinlainen äänestäjää suojaava kuluttajansuojalain kaltainen takuu siitä että tavara on sitä mitä sen pitäisi olla

viittaan tällä ajatuksella siihen että reilu kuukausi sitten ennen vaaleja mielipiteet portugalin tukemisesta olivat hyvin monelle jotain toista kuin ne ovat nyt

kuten edustaja halla aho tuossa äsken mainitsi tukipaketeista puhuttaessa on toistuvasti puhuttu vastuun kantamisesta ja solidaarisuudesta

portugalin tukipaketissa nämä tärkeät ominaisuudet ovat ristiriidassa eivät siksi etteikö varmasti pohjimmiltaan itse tavoite jos se nimenomaan on kaikkien kansalaisten tulevaisuuden turvaaminen ole hyvä ja oikea vaan siksi että keinot tavoitteeseen pääsemiseksi ovat kyseenalaiset

velkavetoinen talous ei ole kestävällä pohjalla

yksi näistä ehdoista on se että portugali käynnistää neuvottelut yksityisten lainanantajiensa kanssa näiden pysymiseksi maassa vastineeksi ohjelmasta ja lainoituksesta

täällä on vielä puheenvuoropyynnöt edustajilta maijala kärnä ojala niemelä karimäki semi

asia

vielä edustaja lohi ja sitten ministerille

arvoisa puhemies

muutama yksittäinen huomio

euroopan muuntautuminen euroopan unionin kautta liittovaltioksi itsenäisten kansallisvaltioiden sijaan on käynnissä ja selkeä askel tällä tiellä on yhteisen talouspolitiikan vahvistaminen ja vaatimukset määräenemmistöpäätöksistä

luin tovi sitten sttn tämänpäiväisen uutisen jossa europarlamentaarikko itälä ottaa sen kannan että suomi ei yksinkertaisesti voi jäädä kriisirahaston ulkopuolelle

hän uskoo että sellainen malli voidaan kehittää joka ei ole ristiriidassa perustuslakimme kanssa jonka tällä hetkellä tulkitaan estävän määräenemmistöpäätökseen siirtymisen

mietin missä vaiheessa euroopan unionista on tullut sellainen että pientenkin maiden kuten suomen on pakko osallistua unionin omia sääntöjä ja periaatteita rikkoneiden maiden tukemiseen

hallitus jaksaa muistuttaa että suomen pitää olla euroopan päätöksenteon ytimessä ja jatkaa suoraviivaista politiikkaa paremman talouskurin vaatimiseksi

jos suomi kerran siellä ytimessä on niin miksi tiukempaa talouskuria ei ole vaadittu jo aiemmin vaan päätöksenteko on rakentunut hyvin hataralle pohjalle josta avoimuus on kaukana

täällä on useampaan kertaan esiintynyt toinenkin ristiriita nimittäin sijoittajavastuun korostaminen talousongelmien hoidossa

herman van rompuy totesi viime perjantain kokouksen jälkeen suoraan että yksityissektorin vastuun aika sellaisena kuin se viime heinäkuussa muotoiltiin on ohi eli se jäi kertakäyttöiseksi

kummastelen tässä lopuksi vielä hieman sitä että täällä on tänään välikysymyskeskustelun yhteydessä lukuisia kertoja paheksuttu joko kielikuvien käyttöä äänenpainoa tai elekieltä käsien heiluttelua ja jos yhtään seuraa kansanedustajatovereidemme toimintaa muissa euroopan tai paremminkin euroopan unionin parlamenteissa niin täällä jäädään kyllä auttamattomasti jälkeen puheiden sisällön ja puhetavan elävyydessä ja värikkyydessä

mehän olemme täällä kaikki eurooppalaisia ja kuulumme euroopan unioniin niitä tosiasioita ei varmasti kukaan kiistä joten ihmettelen että tällainen aika tyypillinen eurooppalainen ilmeikäs esiintyminen on sitten sellainen asia jossa emme voisi käyttäytyä eurooppalaisesti

asia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

no niin kiitoksia esittelystä

edustajat jotka haluavat käyttää debattipuheenvuoron tässä tunnin mittaisessa debatissa tästä aihekokonaisuudesta voivat varata puheenvuoron painamalla v painiketta ja aina sitten joka välissä katsotaan miten ministeri haluaa näihin vastata mutta nyt lähdetään debatoimaan

arvoisa puhemies

se on kunnallisverotuksen perusvähennys ja sitä kautta tekin iskette toki sen paljon pienemmällä korotuksella kuntatalouden perustaan

ihmettelen kun esimerkiksi edustaja paatero on kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja ja itsekin olen siellä jäsenenä ja olen kuunnellut ja siellä ottanut kantaa siihen että ei heikennetä kuntatalouden perustaa tällä vaalikaudella että ensimmäisen kerran nyt hallitus ei heikennä kuntatalouden perustaa

esimerkiksi edellisellä vaalikaudella kuntatalouden perustaa heikennettiin likipitäen joka vuosi niin että oltiin jo tässä rahoitusperiaatteen suhteen sillä tiellä että rikkoutuvatko perustuslain määräykset

tämä edustaja aallon vihreiden esitys johtaisi siihen osittain myös sosialidemokraattien että joko kunnallisverotus nousee tai kunnat irtisanovat lomauttavat työntekijöitä tai heikentävät kuntien julkisia palveluja tai ottavat lisää velkaa syömämenoihin

sosialidemokraatit sanoilla kompensoivat täällä mutta eivät asiakirjassaan esitä kompensaatiota kuntatalouden pitämiseksi kurissa

arvoisa puhemies

kun sosialidemokraattien paperia lukee niin sieltä löytyy aina uusia ja uusia sellaisia kohtia jotka aiheuttavat sen kysymyksen että mihinkähän tämä johtaa ja sitten se näkyy että menoja menoja ja menoja mutta ei todellisia tuloja eli teillä on virtuaalituloja tavattoman paljon tässä budjetissa

siellä olisi tulossa sitten holhous lopulta tällä politiikalla eli vielä pahemmat leikkaukset jotka sitten ulkoa määrättäisiin luottoluokituksen heikkeneminen ja niin edelleen

me elämme äärimmäisen vakavassa talouden tilanteessa

eivät pelkät väitteet riitä raaassa talouspoliittisessa tilanteessa missä me tänä päivänä olemme

onneksi meillä on hallitus joka tekee vastuullista politiikkaa niin tulojen ja menojen sopeutuksessa kuin työelämän uudistuksessa kuin myös niissä rakenneuudistuksissa joita te ette tehneet ensimmäistäkään viime vaalikaudella ette ensimmäistäkään saaneet aikaan

tällä ohjelmalla päästään siihen että suomi nousee mutta valitettavasti opposition ohjelmilla suomen syöksy vain syvenisi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

yleisradion tehtävää julkisten palvelujen tuottajana ei ole syytä väheksyä mutta yleisradiota ei pidä myöskään asettaa julkisen palvelun tuottajana erityiseen asemaan

taloudelliset paineet koettelevat laajasti ja syvästi koko yhteiskuntaamme sen eri sektoreita ja eri julkisia palveluita ja niiden käyttäjiä

veronkorotus per yle veroa maksava on pieni summa mutta kyse ei olekaan muutamasta yksittäisestä eurosta vaan periaatteesta

kun tingitään ja kun esimerkiksi lapsilisien taso on jäädytetty niin on kohtuullista edellyttää samaa myös yleisradiolta

arvoisa puhemies

aiemmin tänä iltana tämän hallinnonalan keskustelun yhteydessä täällä useampikin edustaja puhui maahanmuuttoon olennaisesti liittyvästä kotouttamisesta

yksikään niistä edustajista ei nyt täällä enää paikalla ole mutta ei se haittaa kun tämä on muuten niin mielenkiintoinen kokemus

sen sisällön järkevöittäminen tarkoituksenmukaisemmaksi ja tuloksellisemmaksi olisi taloudellisesti viisasta ja myös maahanmuuttajien etu

pitää myös tietenkin muistaa maahanmuuttajien oma osuus kotoutumisesta sillä rahalla mekään emme voi ratkaista kaikkea

pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta leikataan ja byrokratian ja hakemusten käsittelyn tehostaminen onkin oikea tapa löytää säästöjä tässä meidän byrokratian luvatussa maassamme

perussuomalaiset esittivät vaihtoehtobudjetissaan selvitystä toimenpiteistä joilla maahanmuuttoon liittyviä kustannuksia voisi karsia

selvityksen tekeminen olisi linjassa yleisesti tehtävien erilaisiin rakennemuutoksiin tähtäävien tutkimusten ja toimenpiteiden kanssa

arvoisa puhemies

kannatan edustaja mäntylän tekemää hylkäysesitystä

hallituksen esitys julkisesta verovelkarekisteristä on herättänyt voimakkaita julkisia kommentteja ja kannanottoja ja esityksen perusteella en voi sitä varauksetta itsekään kannattaa

hallituksen tulisi paneutua yrittämisen toimintaedellytysten kehittämiseen eikä säätää yritystoiminnan tielle lisää hidasteita

summa ei mielestäni kuulosta kovinkaan korkealta tai erityisen raskauttavalta kun tiedetään että verotus ja verovelka ylipäätään tulevat yrittäjille erittäin kalliiksi

viittauksia siihen että tällä esityksellä kitkettäisiin harmaata taloutta on vaikea ymmärtää kun harmaata taloutta ei minkäänlaisista rekistereistä tähänkään asti ole löytynyt

toivottavasti valiokuntakäsittelyn ja asiantuntijakuulemisten myötä tämä esitys käydään perinpohjaisesti läpi ja arvioidaan siinä samanaikaisesti siltä pohjalta onko siitä yrittämisen ja yrittäjien tilanteen kannalta ennemminkin merkittävää haittaa

yleiskeskustelua ei syntynyt

sitten puhujalistaan

syyttäjänvirasto samoin jopa niin että nyt on kertonut julkisuudessa tiedon että he joutuvat valikoimaan käsittelyyn otettavia juttuja määrärahojen mahdollista käydä tästä aiheesta debattia